jatkan jatkan tästä juurikaan kolmen kanssa ja valapaikkunnalta kotoisin oleva silloinen kansanedustaja timo roos käsitteli taitavasti kuttua omassa

arvoisa puhemies

heinäluoman talouspoliittista asiantuntijuutta niin nyt täytyy tunnustaa että olin hivenen pettynyt niin kevyesti ja ylimalkaisesti ja suorastaan ristiriitaisesti hän käsitteli eräitä sellaisia perusasioita jotka jo ihan kansantalouden peruskurssillakin pitäisi käydä hyvin selkeästi läpi

iltaa kutsutkaan hellemmäksi ja kysy iso eläin tuoksu on ammoniakinkatkuinen seitsemän samuusuttaa muuten viu säästöt tutulle

jos on kollegan outo tuoksu niin jota joulutauolla oiva paikka kokeilla tähti

analyysi siitä että suomi selviytyi vaikeimman yli sen ansiosta että meillä oli pitämättä melun että eussa euroalueella on alhainen korkotaso on kyllä yksinkertaistettu eikä vain yksinkertaistettu vaan suorastaan väärä

elämän tule saattaa löytää muuta

gustafsson euroalueella on monta maata jotka ovat joutuneet tekemään kymmenien miljardien eurojen leikkauksia miljardien jopa kymmenien miljardien eurojen leikkauksia joissa ihmisten tuloja käytettävissä olevia tuloja ostovoimaa on jouduttu leikkaamaan erittäin paljon jnp

lutakko toisin eikä tyhmällä ohi

heinäluoma tässäkään mielessä jos te haitte jotain vertailupohjaa meidän siis suomen tilanteesta johonkin euroalueen ulkopuoliseen maahan ruotsi tanska englanti ennen kaikkea ruotsi ja tanska

europaudenin alkuvaiheessa viisuvarasto viihdy matalbudjeteissa kansallisen tukiratkaisun ja jopa oma pääluokka kuttujen kansalliselle

te sanoitte meille että voi voi tätä keskustaa kun se suomen haluaisi jättää euron ulkopuolelle siellä on tuiskut ja tuulet siellä meille käy huonosti euron turvallinen satama se on meidän paikka

modernein keinosen voiton robotit ovat olleet maataloudessa se myös kuttutiloilla ollaan kehittämässä erityislaatuista huipputeknologiaan perustuvaa

tanska on suurin piirtein suomen kokoinen kansantalous ei yhtään enempää kuin suomen kokoinen kansantalous eikä tanskan kruunua kukaan eikä mikään ole minnekään viskellyt

halusin sanoa että vertailu euroalueen sisällä tai euroalueen ulkopuolella ei nyt tässä enää oikein toimi tai sekään että euroalueen sisällä jotenkin euro meitä olisi pelastanut enemmän kuin joitain muita euroalueen maita

kutu ja tunnetusti ole paljon pirkanmaalla ja satakunnassa erityisiä synnyinseudulla tyrväällä jyvän omaa koulukuttupitäjä sijainti sekä asustelen kuttu näyttelee näinä päivinä suurta

yksinkertaisesti me olimme hoitaneet ennen lamaa asiat niin hyvin että me kykenimme rakentamaan sillan sen vaikeimman yli

liimaron tuottajana kuin juuston tekevä löytyy

se oli silloin alku sille työlle jota jatkettiin jolla ne sillan perusteet olivat kunnossa josta oli hyvä rakentaa se silta sen kaikista vaikeimman yli

olisiko sitten taas ollut vaihtoehtoa sille menettelylle

hän voi myös ketkä muuten sillä vaikutusta moraalinen soitti neljä melba paikallinen työ pukinsarven tröötöttäjät kiertää maakuntaa kuin tahkon kivi akseliaan lisäksi kutunmaidosta on jatkanut myös enson kokeili löytyy parane joskin myös ensi vuonna hyvin varustelluista ruokakaupoista jopa

oli ihan oikein että velkaannuttiin pidettiin pyörät pyörimässä taattiin ihmisille työtä ostovoima ja niin kuin sanoin lukuun ottamatta näitä ihmisiä jotka joutuvat työttömäksi kaikkien ostovoima kaiken lisäksi vielä kasvoi

tähän ratkaisun on nokkela lisääntyminen kuutonen tehokas lisääntyä sillä kielien salo taas on kypsyyden jo noin kolmen kuukauden

eli niitten turhanpäiväisimpienkin ylellisyyshyödykkeitten veron te haluatte pitää kyllä ennallaan mutta kritisoitte sitä että ihmisten aivan välttämättömimpien hyödykkeitten elikkä ruuan arvonlisäveroa me laskimme

arvoisa puhemies mutta se olkoon kuttujen parittelusta silta avaa erja

pukea todistaa saara nimittää myös hyvinvointia aivan kuten porojenkin sarvista ja tyrvääläisenä totta kai kutun ja pukin sarvesta pukin sarvesta nimenomaan vie tehokkaalta itävallan rajausta ihmisille lähinnä kai miehille uutetta pelkillä nosti koota

olemme ylpeitä siitä että niin teimme ja minkälaista hintaa se nyt kaupan hyllyllä näyttää siihen on omat syynsä miksi näin on jos näin on

minä vittu kuitenkin symboloi ennen kaikkea ursula maista ruokaa jo tässä maassa tarvitaan sekä tulevaisuudessa on tuiki ja tuoksu kertoo se kovasta työstä jota tuottajat tekevät päivittäin pitääkseen oman

kun olin ahon hallituksessa jota te moititte ja moititte silloin sitä minkä me teimme ahon hallituksen tekoja olin siellä ja silloin me teimme sen että me laitoimme niille kaikista äveriäimmille suurituloisimmille todellakin vahvat ja suuret verot ja minusta se oli siinä tilanteessa ihan oikein

tämä puheenvuoro mutta asumisen puolesta

yleiskeskusteluun pääluokasta on päättynyt

asian käsittely keskeytetään sillä siirrytään pääluokkaan numero kolmekymmentäviisi

edustaja

edustaja kiuru poissa e

tästä puhuin ensimmäisen kerran viime syksynä mitä tietä mitä verolajeja muotoja käyttäen sen pitää tapahtua mutta aikaisemminkin olin periaatteessa tätä mieltä

edustaja siren

mutta tämän hallituksen aikaan joskaan ei suurille taakkaa niinkään sysätty tehtiin se että otettiin pienituloisimmilta taakkaa pois nostamalla kunnallisveron perusvähennystä ensimmäisen kerran merkittävämmin kaksi vuotta sitten nyt vain hyvin vähän

arvoisa herra puhemies

tässä ympäristön ministeriön pääluokkaa vuoden osalta puustosta budjetissa käsitellyt hitaan huomion muutamiin asunto ja rakentamispoliittisiin

elinkeinopolitiikan yhteydessä työllisyyspolitiikan yhteydessä yleisen talouspolitiikan yhteydessä ja oleellinen elementti meidän biotaloudessa on se että puuta pystytään käyttämään entistä enemmän mitä mahdollisimman monilla eri tavoilla yksi keskeinen tapa käyttää uutta on koko ihmiskunnan historiassa on tietty

ja hyvää työtä sen eteen että puurakentaminen etenisi suomessa sekä asuntotuotannossa että julkisessa rakentamisessa onkin lähtenyt liikkeelle ja pidän tärkeänä että puurakentamista edelleenkin edistetään ja tarpeettomat esteet puurakentamiselta puretaan toinen asia arvoisa puhemies johon haluan kiinnittää huomiota kun se että me tarvittaisiin suomessa nyt todellisia ratkaisuja erilaisiin home ja kosteusongelmia koskettava nimetä julkista kuin sitä meidän

ja täällä on tällä hetkellä todella isoja vaikutuksia meidän koko kansantalouteen niin yksityisten henkilöitten talouteen juna tulee sellainen tilanne sattuvat ostamaan asunnon tai asuinrakennuksen jossa on home tai kosteusongelmia ennen kaikkea mitä ne kunnallis ja valtiollisiin rakennuksiin joissa on ilmennyt paljon erilaisia kosteus ja

minä asuntopolitiikassamme on käynnissä tällainen kohtaanto ongelma pois alta näyttää siltä että monien asuntojen vakuusarvotut laskussa ja ilmehtiä tuoton kunnille juuri minkäänlaista likviditeettiä markkinoilla jos niitä lähdetään myymään toisaalta meillä on sitä kasvukeskuksissa ja osin myös maaseutupaikkakunnilla tarvetta edullisille vuokra asunnoille ja varmasti myös tähän tarvittaisiin laajempaa selvitystä miten me saisimme tätä asumisen kokonaisuutta tasapainotettua

ottelusta ja viljanen hki kaksi ja arvo saksan puolen miest

muutamalla sanalla ottaa kantaa puurakentamiseen ja sen merkitykseen suomen taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseen lisää

ympäristövaliokunta omassa budjettilausunnossaan kiinnitti huomiota puurakentamisen merkitykseen osana pyrkimyksenä pyrkimystä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja jota olen

eu valiokunta kiinnitti huomiota siihen että vaikka puurakentamisen edistäminen näkyy vahvasti hallitusohjelmassa niin siitä huolimatta talousarvio ehdotukseen ei sisälly määrärahaa puurakentamisen

siirrymme listassa eteenpäin

olen päästä huolimatta täysin vakuuttunut siitä että tämä on hyvä asia kyllä hallitus edistää puurakentamista kaikin

ja yhtenä osana hallituksen kärkihankkeita tullaan varmasti edistämään puurakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuuden

byrokratian karsiminen ja puurakentamisen esteiden purkaminen on oleellinen osa siitä että saisimme luotua uusia puurakentamisen muotoja ja näitä muotoja toteuttamaan uusia suomalaisia vahvoja yrityksiä jotka voisivat sitten muun muassa kaavoituksen muutoksilla tai kaavoitetun kaavoituksen helpotuksilla joilla suositaan puurakentamista saada vahvan kotimarkkinan suomesta täällä lanseerattuja uusia tuotteita ja luku ja tuo omaa tuotantoaan ja tätä kautta uskon että sama myös tulevaisuudessa puurakentamisen alalta uusia vientituotteita on suomelle jotka sitten ovat eläviä tuloja joita toimeliaisuutta koko

puhemiesneuvostolle johonka itsekin kuulun mieluusti terveisiä lähetän ensiksi

arvoisa puhemies

haluan vielä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan asumisessa ja

nyt on aina se pieni debattiosa jossa jotkut yksittäiset edustajat saavat aina sen yhden minuutin monet eivät sitä minuuttiakaan ymmärrettävistä syistä sen debatin aikaan ja sitten kuitenkin nämä edustajat täällä odottavat puheenvuorojaan ja saavat aikanaan ne puheenvuorot viisiminuuttiset tai tässä ei kaiketi mitään aikarajaa edes olekaan ainakaan minä en koe sillä tavalla tällä kertaa

jonkin verran kritiikkiä viime vuosina siinä että tätä niin sanottua yhdyskuntarakenteen eheyttämistä jota voi pikemminkin keskittämispolitiikkana pitää niistä on toteutettu myös sillä tavalla että araun turvannut tiettyä yleishyödyllisiä rakentamishankkeita esimerkiksi asumisoikeusyhdistysten rakentamishankkeita sellaisissa kunnissa ja pikkukaupungeissa joissa on aleneva väkiluku karauttanut linjan että esimerkiksi ikäihmisten pälä ja senioritalotyyppisia kerrostaloja niin niiden aloittamiseen ja niiden rakentamiseen ei aran etuisuuksia ja tukia oli saanut ja toivon että nyt ministeri tiilikainen tarttuu tähän asiaan ja mies nähdään se tilanne että mielo edelleen eri tavoin erityisryhmiä päässä meidän suomenmaassa jotka tarvitsevat omanlaistaan rakentamista entistä enemmän kehitysvammaisten erityishuollossa ollaan menty siihen että ihmisiä ei pidä aina laitoksissa vaan heillä täytyy olla oma koti ainakin kodinomaistulos tekee tarvitsevat erityisrakentamista myös maaseudulla ja pienimmissä kaupungeissa suomi ikääntyy hopeiset ikäluokat purjehtivat tuolla meidän kaupungeissa ja kylissämme ja olisi erittäin hyvä kieli voisi saada tällaisia senioritaloja

arvoisa puhemies

hallituksella on uloslausuttu ja kirjattu hyvä pyrkimys toteuttaa sitä ilmasto ja energiastrategiaa mikä viime kaudella laadittiin

se oli suomen historian suurin yksittäinen päätöskokonaisuus mikä tehtiin silloin kun suomen ilmasto ja energiastrategiasta päätettiin kun ydinvoiman lisärakentamisesta ja uusiutuvan energian rakentamisesta päätettiin

ei ole enää tavanomaista maaseudullakaan että jäisi se vanha pariskunta asumaan johonkin syytinkitaloon vaan nuorelleparille halutaan antaa mahdollisuus rakentaa omaa elämää sillä tilalla ja silloin voi olla niin että vanheneva pariskunta isäntä emäntä muuttaa sinne kirkonkylälle tai kaupunkikeskustaan esille erittäin hyvä vaihtoehto olisi semmoinen senioritalo kysäisi valmistauduttu siihen että kaikkine sosiaali ja

vastaavasti puun nimenomaan puun käyttöä sitten siihen liittyvää tukea vähennetään oikein tuntuvasti vähennetään ja tätä perustellaan sillä että kun turve ja puu ovat keskenään naimisissa tämän tukisysteemin vuoksi näin kannattaa ja näin pitää tehdä jnp

tämä käytännössä johtaa siihen että kivihiili niin kuin täällä edustajat ovat sanoneetkin tulee kilpailukykyisemmäksi edustaja pirttilahti tämän hyvin toi esille paljon kilpailukykyisemmäksi kuin tähän saakka

byrokratian purku ja järjesti sujuvoittaminen rakentamiseen se pitää laittaa turhat toimenpideluvat pois ja pieniä rakennuksia pitää olla mahdollista rakentaa omalle maalle

edustaja maijala naisen puheneeseen puurakentaminen on esillä ollut ja valiokuntansa useita kertoja ja sen että siinä on kyse ennen kaikkea byrokratian purkamisistä

yksi suomen suurimmista biolaitoksista joka on nimenomaan biolaitokseksi tehty on alkamassa käyttää kivihiiltä pietarsaaren suuri bioenergialaitos ja monta muuta vastaavaa esimerkkiä tai ne hankkeet jotka ovat olleet hyvää vauhtia vireillä tyyppiä tuo rovaniemen bioenergialaitos

esimerkiksi nollaenergiatalon rakentaminen puusto on tänä päivänä ne jatkossakin toimii mahdoton telikin että tuomioja puurakentamisen todelliset tarpeet teko mitä sinä syöt yli sata

tässä muutakin menisi välttämättä ole kyse talousarviomäärärahoista vaan enemmänkin tahdosta ja toimenpiteistä niin että luomme edellytyksiä että jatkossa puurakentaminen olis oikeesti enemmän mahollista kyse on siitä lähtien esteiden purkamisesta ja siitä millä tavalla me pystymme suomessa oikealla tavalla näinkin rakentamaan puusta yli kymmen tehtävään valittu mahollista tämä puhui monipuolinen

arvoisa puhemies

ja kyllähän tämä puurakentamisen lisääminensen haaste ja valiokunnalle janicki mina valtaosa oli miehelle että mielen mukana kesää haasteen ratkaisemisessa

päättynyt ja tämän pääluokan käsittely näin ollen kesken pitää sekä

en sellaista esitä vaan esitän sitä että suomi jolla on biomassaa enemmän kuin missään muussa eurooppalaisessa maassa ikään kuin suhteellisesti tätä raaka ainetta käytettävissä toimisi tavalla joka ihan oikein tuon energiamassan raaka aineen nyt myöskin saa sitten käyttöön

eduskunta hyväksyy tai pääluokan kolmekymmentä tenteksi erosten kurkut oli kun hän erään herra puhemies tässä salissa aina niin suurella innolla puhutaan siitä pitääkö meidän vähentää valtionvelkaa vai ei pidä vähentää valtionvelkaa ja erityiset tuolla vasemmalla ja vieressä niin siellä usein tulee se että voimme ottaa velkaa vaikka määrättömästi enemmän enemmän ja tuntuukin vähän erikoiselta nyt ne antavat uusia kenkiä salissa keskustelemassa kun oikeasti puhutaan siitä mitä nämä korkomenot merkitsevät oikein elää vielä valtiolle myös valtiontaloudelle koko julkiselle asia

rinnan tämän kanssa mitä äsken kerroin näitten verotuksen ja uusiutuvan tuen kanssa tämä pienpuun energiatuki siis sieltä metsästä puun ottamiseen liittyvä tukijärjestelmä on huonontunut siitä mitä se oli ennen kun sen piti parantua tuossa strategiassa tehtyjen päätösten mukaan

elikkä petu tukea ei ole saatu läpi ei ole haluttu saada sitä läpi ja lisäksi kemera tukea on sillä tavalla uudistettu että sekään ei palvele enää energiapuun käyttöä sillä tavalla kuin sen alun perin piti palvella

nyt kiitokset ja tuki nimenomaan ministeri vapaavuorelle

arvoisa puhemies on yhdysvaltain keskuspankki fed ilmoitti juuri nostavansa ohjauskorkoaan ja tämä on kyllä varmasti globaalisti sellainen viesti josella impulssi että se tulee vaikuttamaan viitekorkojen ja ohjauskorkojen nousuun myös maailmanlaajuisesti ja korkotaso joka on ollut jopa sairaalloisen matala kuten aikaisemmissa pääluokissa puhuttiinkin tulee todennäköisesti nousemaan poimia pudottaa myös euroopan keskuspankki ec coupe tulee nostamaan ohjauskorkoaan jollakin aikavälillä meidän mantereemme euroopan manneria eu maat ovat elpyneet kovasti finanssikriisistä ja monissa maissa menee ihan kohtuullisen lujaakin toisin kuin suomessa ja valitettavasti tässä hyvässä veljeksessämme käsittelyn pohjana on samassa tilanteessa

minä tiedän että hän on tässä asiassa toiminut aivan oikein pyrkinyt edistämään pyrkinyt siihen että niitä keinotekoisia esteitä jotka tällä hetkellä tuulivoiman rakentamisen tiellä ovat voitaisiin ottaa pois

arvoisa puhemies

ensinnäkään en malta olla sanomatta edustaja jaskarin puheenvuoron johdosta että minä hivenen kavahtaisin kyllä tämmöisiä asymmetrisia rahastoja

niiden käyttöön ottamista kyllä nimenomaan eräät suomalaiset rahastotalouden asiantuntijat ovat esitelleet mutta minusta se ei sovi kovin hyvin suomalaiseen käytäntöön

markkinat ovat aika erikoisessa asennossa osakekurssit ovat erittäin korkealla sen takia tuottoja sijoitti juuri mistään muista instrumenteista saa onkin ihan aiheellista kysyä peräänkuuluttaa että onko meillä jonkinlainen maailmanlaajuinen kupla käsillä joka saattaa puhjeta sitten uudeksi finanssikriisiksi

arvoisa puhemies

ajatusta siitä että voitonjako on erilainen riippuen siitä kuka on omistaja jossakin yhtiössä jos sillä sitä tarkoitettiin niin kuin sillä käsitteellisesti sitä tarkoitetaan en pidä kovin hyvänä ja perusteltuna mallina

se on vähemmän kuin normaalin jääkaapin ääni on

täällä usa on sitä mieltä voiman pavelec ahvenmäärättömiin asti ja mitään ei pitäisi leikata keskustelua ei pitäisi säästää korkomenot merkitsevät aika paljon sille että mitä varten ja voitipalvelut meillä syntynyt

siellä on paljon paljon tiukemmat normit ja tässä kyllä suomi jälleen kerran jälleen kerran samat vihreät joutuukin kysymään vihreän liiton energiapolitiikan perään

perustelu asiasta on nyt päättänyt eduskunta hyväksyi pääluokan kolmekymmentäkuusi mietinnön mukaisena

ei ydinvoimalle ei turpeelle ei vesivoiman lisärakentamiselle ei kaikille uusiutuvan energian vaihtoehdoille myöskin ei myöskin tuulivoimalle jos tämäntapaisia säädöksiä ollaan laittamassa esteeksi

aina käsitin esitellään taideristuksen uudessa asian käsittelyn pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintö numero seitsemäntoista näiltä valtiopäiviltä

vielä siitä miten se mitataan

puhutaan perinteisesti tämmöisestä kevätlisäbudjetista joka annetaan suurin piirtein tässä vähän aikaisemmin kuin tällä kertaa ja käsitellään ennen eduskunnan lomalle lähtemistä

sitten talvella nämä luvut ovat kaikista korkeimmillaan ja näissä kesäasunnoissa tai näissä vapaa ajan asunnoissa siellä erämaassa tai meren rannalla ei useimmiten juuri silloin talvella olla mutta se talven ajan lukema on se joka määrittää läpi vuoden kuitenkin sen maksimimelutason mitä ei saa ylittää

toimitusministeriö ei tiennyt ihan tarkkaan minä päivänä se hallitus nyt syntyy kun hallituksen muodostaja siis pääministeriehdokas kuitenkin tuli suurin piirtein joka toinen päivä välillä joka päivä ja kertoi että se on nyt niin kuin huulella siinä syntyykö vai ei

keskon seuraava täysituntoon perjantaina kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista kello kymmenen ja eri versiota päättyy kellon asian käsittely päättyi

arvoisa puhemies

keskityn seuraavassa puheenvuorossa toiseen asiaan joka sekin on mielestäni tärkeä

mutta kuitenkin työ ja elinkeinoministeriössä esimerkiksi ja ymmärtääkseni myöskin valtiovarainministeriössä oli todellakin valmistauduttu siihen että tällainen esitys annetaan niin kuin edustaja mustajärven kuulin jossakin vaiheessa näin myöskin sanoneen

kun asiasta oli jotain epäselvää niin kirjoitimme myöskin ministeri sinnemäen kanssa yhteisen julkipannun kirjoituksen joka oli ainakin eräissä lehdissä myöskin sitten julkistettu

pari kommenttia ministereiden puheenvuorojen johdosta vielä

ministeri risikko sanoi äsken tuossa loppupuolella että maakuntamalli tarkoittaa sitä että kunta antaa jonkun muun hoidettavaksi terveydenhoitonsa